arvoisa puhemies

samapalkkaisuusohjelma esitys vanhemmuuden kustannusten jakamisesta perhevapaajärjestelmän kehittäminen nämä kaikki jatkuvat tai paranevat menevät eteenpäin vielä tässä loppukaudella

tuosta kohdasta jossa todetaan että julkishallinnon tietojärjestelmät sovitetaan yhteen mahdollisimman pikaisesti toivoisin että tämän vuoden puolella saataisiin jo jonkunlaista kustannusarviota ja toteutusaikataulua toki realistista

ymmärrän että tämä vaikka miten pikaisesti haluttaisiin toteuttaa ei välttämäti aivan pienessä hetkessä vuodessa parissa valmistu mutta tähän tarvitaan paukkuja

arvoisa puhemies

olisin ministeri pekkariselta kysellyt vähän mitä konkreettisia toimenpiteitä tämä tarkoittaa

hallitus on aivan oikein todennut että se tulee laatimaan kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja tuon paljon puhutun kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi

muistaakseni hallitusohjelmassa kerrottiin että tätä asiaa aiotaan vain selvittää ja ymmärtääkseni ainakin iso osa keskustan eduskuntaryhmästä on esittänyt erilaisia dubioita tämän asian valmisteluvaiheessa

tästä hallituksen esityksestä hallituksessa sovittaessa muistini mukaan ministeri lehtomäki oli tätä esitystä vastaan ja eduskuntaryhmä on siinä loppukäsittelyvaiheessa hallituksessa ilmoittanut että tämän kohdalla tullaan äänestämään omantunnon kysymyksenä eli tässä ei ole todellakaan kyse mistään hallituksen riveistä lipeämisestä

hallitushan pyrkii siihen että suomi palaisi tulos ja juho

kaiken kaikkiaan tämä on hyvä tiivis paperi pitäen sisällään talous työllisyys ja kestävyysaspektit ja toki tietysti maininnat niin nuorten työllisyysasteen pitkäjänteisestä nostamisesta kuin työurien pidentämisestäkin täältä löytyvät

arvoisa herra puhemies

piispat julkaisivat viime syksynä kannanoton anna meille jokapäiväinen leipämme maailman ruokaturvan puolesta ja tämän syksyn uutiset itä afrikasta osoittavat asian ajankohtaisuuden edelleen

sitten tässä mietinnössä viitattiin selontekoon eli kysyn

mietinnössä myös vähän kehuttiin kehitysyhteistyövarojen raportoinnista eduskunnalle että se on ollut monin eri tavoin myönteistä ja niin edelleen

mutta eräissä selvityksissä on kuitenkin todettu että raportointi eduskunnalle ei tarjoa riittäviä tietoja suomen kehitysyhteistyön luonteen ja saavutusten arvioimiseksi

ensimmäinen edellytys sille että kansalaiset hyväksyvät kehitysavun ja että se on tuloksekasta ja tehokasta on tietenkin se että eduskunta tietää että se niin on

arvoisa herra puhemies

tämän lisäksi tästä rahasta iso osa käytetään syrjäytymisen ehkäisyssä erittäin tehokkaaseen nuorten työpajatoimintaan ja tähän etsivään työparitoimintaan

kysyisin kuitenkin ministeriltä nuorista vastavalmistuneista työttömistä

olisiko opmn mahdollista edistää jollakin tavalla heidän poimimistaan esimerkiksi sen entisen opinahjon toimesta ja jollakin tavalla ohjata johonkin kansainväliseen vaihtoon harjoitteluohjelmaan harjoitteluun jotta voidaan jollakin tavalla hyödyntää tavallaan se työttömyysjakso mikä heillä nyt on tähän kansainvälistymiseen josta opetusministerikin on paljon viime aikoina puhunut

tämä on tietenkin myös alueellisen tasa arvon kannalta erittäin tärkeää

monilla esimerkiksi sellaisilla maakunnilla kuin etelä savo jolla ei varsinaista yliopistoa ole ammattikorkeakoulu näyttelee erittäin suurta osaa myös yritysmaailman kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen osalta

arvoisa herra puhemies

tuosta ruokastrategiasta haluaisin kommentoida sen verran että toivon että siellä toimijoina huomioidaan myös kotitalousneuvontajärjestöt paremmin kuin joissakin niissä alustavissa suunnitelmissa mitä olen sattunut kuulemaan ja näkemään

arvoisa herra puhemies

mutta sitä minä kyllä hivenen vastustan että avoliiton jälkeen esimerkiksi kolme vuotta pitäisi elää pienessä pelossa että jospa se ex avoliittokumppani tuleekin vielä jotakin vaatimaan

sitten myrskyihin

siinä vaiheessa kun sitten aletaan hankkia omaisuutta tai lapsia tai muuta vielä monesti katsotaan tehdäänkö valinta avioliitosta joka on hyvin helppo tehdä silloin saa ne tietyt oikeusvaikutukset vai pysytäänkö avoliitossa

näitten elintärkeitten puhelin ja viestintäyhteyksien sekä vesi ja viemäriverkostojen toiminta on ehdottomasti saatava turvattua tehokkaalla varavoimalla tulevien sähkökatkosten varalta

kemera tukeen johon tuossa aikaisemmassa keskustelussa viitattiin tarvitaan myrskytuhojen takia tosiaan lisävaroja ja niitten rahoitus on turvattava budjettiin tehtävässä täydentävässä ehdotuksessa

maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen piiriin otettavasta uudesta pinta alasta eli niin kutsutuista jonopelloista päätettäneen myöskin täydentävässä talousarvioesityksessä

koska pareilla on mahdollisuus tehdä valinta siviilisäätynsä suhteen ei voimassa olevaa verolainsäädäntöä voida pitää perustuslain yhdenvertaisuutta koskevien säännösten tai ihmisoikeuksia korostavan syrjintäkiellon vastaisena

janina andersson nosti esiin

näistä tietyistä asioista ei voi kuitenkaan luopua eli jos avopuolison tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii toimitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omaisuuden erottelu

siitä ei voi luopua eikä myöskään tuosta omaisuuden erottelun toimittamisesta eli pesänjakajan määräämisestä omaisuuden erottelua varten

arvoisa puhemies

hallituksen budjettiesitys on päättäväinen askel kohti valtiontalouden vastuullista tasapainottamista

elvytyksestä siirrytään siis asteittain kiristävään linjaan

myös nuorisotyöttömyys on kääntynyt laskuun

mikäli talouden kasvu edelleen jatkuu ja voimistuu voidaan arvioida ison osan nuorista työnhakijoista työllistyvän suhteellisen nopeasti

epävarmuuksia kyllä maailmallakin edelleen riittää

arvoisa puhemies

talouspolitiikan päätavoitteet työllisyyden edistäminen talouden kasvupotentiaalin vahvistaminen ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden turvaaminen tulevat entistä tärkeämmiksi tässä taloustilanteessa

muutama sana vain tästä ammattikorkeakoululaista koska ammattikorkeakouluilla on erittäin suuri merkitys varsinkin niissä maakunnissa joissa ei sitä niin sanottua omaa yliopistoa ole

olen samaa mieltä kuin keskustan vastalauseessa on todettu että tässä uudistuksessa ongelmallista on se että edetään kaksivaiheisena ei päätetä yhdellä kertaa lainsäädännöstä ja rahoituksesta ja jos sitten jostain syystä uudistuksen toinen vaihe ei etenekään niin eivät varmasti ne ensimmäisenkään vaiheen tavoitteet tule toteutumaan

nämä ammattikorkeakoulut pitäisi siis toimilupamenettelyn sijaan merkitä lakiin ja se että määräaikaisia toimilupia rajataan kahteen vuoteen ei ole kyllä todellakaan hyvä ratkaisu

vielä olisin palannut tuohon lähiyhteistyömääräraha asiaan

jotta tämä onnistuisi on pystyttävä helpottamaan yrittäjyyden ja perhe elämän yhteensovittamista edelleenkin ja tietenkin vanhemmuuden kustannusten jakamista työnantajien välillä

se on liian lyhyt aika

kun näitä lähialueyhteistyömäärärahoja nyt leikataan niin millä tavalla olette miettineet että pystyttäisiin korvaamaan se siemenrahavaikutus joka näillä lähialueyhteistyörahoilla on ollut

siitä vastikään kuulin ammattikorkeakoulujen edustajilta myös ja tuntuu että sitä ei oteta riittävän hyvin huomioon myöskään tässä keskustelussa

arvoisa puhemies

toisaalta on toivottu että niitä ei jouduta käyttämään toisaalta on arvosteltu sitä rahaa joka siihen on kulunut ja kun ne eivät ole toimineet sitten vaikka erilaisia kriisejä maailmalla on toki ollut niin missä vaiheessa mennään tällä hetkellä tuon keskustelun kanssa eussa ja minkälaisia suunnitelmia hallituksella ja ministereillä on sen suhteen milloin mahdollisesti seuraava suomen valmiusvuoro tulisi

sosiaali ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat valmistelemassa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa esityksen vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja samalla valmistellaan esitykset perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi stmn työryhmän esitysten pohjalta

näitä odotetaankin eduskuntaan kuumeisesti mielellään tällä hallituskaudella

siinähän on tavoitteena että työ tai opiskelukykyä pystytään palauttamaan tai ylläpitämään ja sitä kautta vähentämään tai hidastamaan sitten nuorten ja nuorten aikuisten joutumista pois työmarkkinoilta mielenterveydellisten syitten takia

oma osansa on myös sitten osasairauspäivärahan uudistamisella eli karenssi on siellä nyt aika pitkä ja sitä ensi vuoden alusta lyhennetään merkittävästi ja toivottavasti sieltä kautta saadaan sanotaanko hyvää koko yhteiskunnalle mutta myös hyvää aikaiseksi näille sairauspäivärahalla olijoille

arvoisa puhemies

kolmantena vielä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien asemaa parannetaan myös sillä tavalla että olisi helpompi myös yrittää työhön paluuta ja tämä myös ensi vuoden alusta tapahtuisi

aluevaikuttavuudesta täytyy tietysti todeta että kyllä ilman muuta se työ yritysten muiden toimijoitten kesken tehdään siellä alueella mutta tietenkin silloin ammattikorkeakouluilla täytyy olla myös sitä riittävää päätösvaltaa jotta he pystyvät tätä aluevaikuttavuutta lisäämään ja tähän liittyvät myöskin keskustelut sitten opiskelijoitten aloituspaikoista ja niin edespäin

sitten työttömiä koskien taas perusturvaa parannetaan uudella aktiivituella jota ryhdytään maksamaan perusturvaan kun työtön osallistuu koulutukseen tai muihin työkykyä tukeviin toimenpiteisiin

keskus

kahteen siten että yhdeksän e

arvoisa herra puhemies

hallituksella on ideologinen halu keskittää kehyskuntien ja maaseudun verorahat valtionosuudet maksutulot ja palvelu keskuskaupungille joka ei menettäisi uudistuksessa juurikaan päätösvallastaan

asiantuntijoiden mielestä tällä ei pelasteta palveluita eikä kuntataloutta

turvaamisesta hallitus ei puhu mitään

sen sijaan julkistetussa kuntaesityksessä todetaan esimerkiksi uuden varkauden osalta että se parantaisi edellytyksiä lukiokoulutuksen tarjonnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun

suomeksi sanottuna

tilasto ja taustaselvitykset ovat kuntatyöryhmän selvityksessä laajat

hallituksen rivit eivät kuitenkaan ole yhteneväiset

hallituksen on aloitettava uudistustyö alusta kuntien asiantuntijoiden ja opposition kanssa yhteistyössä

ne vaativat erilaisia ratkaisuja kuten vapaaehtoiset kuntaliitokset kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen tai alue maakuntamallin mukaiset ratkaisut esitetyt suurkunnatkaan kun eivät todellisuudessa pystyisi vastaamaan kaikista tehtävistä jatkossa

tietojärjestelmät on saatava tehokkaampaan käyttöön